lakivaliokunnassa on tehty todella todella ahkerasti töitä ja haluan tässä aloittaa kiittämällä valiokunnan neuvoksia minna liisa rinnettä ja marja tuokilaa tästä erittäin tiiviistä työnteosta

tämä on ehkä se kaikkein suurin ja työläin paketti minkä olemme tehneet

lakivaliokunnan mietintö esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännöstä on todella laaja paketti joten tässä esittelypuheenvuorossani pystyn vaan raapaisemaan sen sisältöä

arvoisa puhemies ärade talman

uudessa lainsäädännössä viranomaisten toimivaltuuksia pyritään sääntelemään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin perus ja ihmisoikeuksien suoja sekä rikostorjunnan tarpeet huomioon ottaen

sukupuoliyhteys puolustuskyvyttömän henkilön kanssa on aina raiskaus

tästä on valitettavasti ollut jotenkin epäilyksiä suomessa mutta nyt hallitus antaa selvän viestin ja eduskunta myös että tämä on aina näin ihan siitä riippumatta onko henkilö itse aiheuttanut sen puolustuskyvyttömyyden vaikkapa juomalla alkoholia tai jollain muulla tavalla

asianomistajan asemaa parannetaan esimerkiksi väkivaltarikosten käsittelyssä siten että korostetaan huomion kiinnittämistä hienotunteisuusnäkökohtiin ja sallitaan kuulusteluun osallistuminen muullekin asianomistajaa tukevalle henkilölle kuin oikeudenkäyntiavustajalle ja tuomioistuimen määräämälle tukihenkilölle

henkilö on puolustuskyvytön jos hän on tiedottomuuden sairauden vammaisuuden pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan

nykyisin tekijä tuomitaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä jos hän käyttää hyväkseen toisen puolustuskyvytöntä tilaa ollakseen sukupuoliyhteydessä tämän kanssa mutta ei ole saattanut toista puolustuskyvyttömäksi

lakivaliokunta toteaa että poliisin ja syyttäjän esitutkintayhteistyön edistäminen on uudistuksen yksi keskeisistä painopisteistä

kun edellä tarkoitettu teko jatkossa tuomitaan raiskauksena merkitsee se myös sitä että tällaisesta teosta tuomittavan rangaistuksen asteikko muuttuu aiempaa ankarammaksi

ehdotetun esitutkintalain mukaan esitutkintaviranomaisen tulee asian laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla ilmoittaa syyttäjälle esitutkinnan toimittamiseen ja tutkinnan edistymiseen liittyvistä seikoista ja syyttäjän on tarvittavassa määrin osallistuttava esitutkintaan

lisäksi rikoslakia muutetaan siten että muuhun kuin raiskausrikokseen sisältyvän seksuaalisen teon tekeminen puolustuskyvyttömälle henkilölle rangaistaan pakottamisena seksuaaliseen tekoon riippumatta siitä mikä on tekijän osuus puolustuskyvyttömyyden syntyyn

lisäksi esitutkintaviranomaisella ja syyttäjällä on velvollisuus neuvotella esitutkintayhteistyön järjestämiseen liittyvistä kysymyksistä

ehdotusten taustalla on ennen kaikkea se että seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisen vakavuus ei välttämättä riipu siitä miten puolustuskyvyttömyys on syntynyt

yhteistyövelvoitteen tarkoituksena on toisaalta se että esitutkintaviranomainen tarvittaessa saa syyttäjältä tukea harkinnanvaraisten tai tulkinnanvaraisten kysymysten arviointia varten ja toisaalta se että syyttäjä tarvittavassa määrin pysyy ajan tasalla esitutkinnan etenemisen suhteen ja tarvittaessa käyttää esitutkintaan toimivaltuuksiaan

selkeät säännökset myös estävät hankalien lain tulkinta ja näyttötilanteiden syntymistä sekä vähentävät tarvetta kiinnittää huomiota uhrin omaan käyttäytymiseen

lakivaliokunta on muuten keskustellut myös raiskauslainsäädännöstä ja siitä mikä on oikea ankaruus tuomioissa koska median kautta tulee sellaista mielikuvaa että tässä on jotain väärin

esimerkiksi talousrikoksissa on tärkeää että tutkinnanjohtaja ja syyttäjä arvioivat yhdessä onko esitutkinta riittävä asianmukaista syyteharkintaa ja keskitettyä pääkäsittelyä varten

uuteen esitutkintalakiin sisältyy myös nykyistä lakia yksityiskohtaisemmat säännökset keskeisimmistä loppulausuntomenettelyn kohteena olevista seikoista

mutta on myös niin että usein ulospäin näyttää siltä että joku asia tuntuu olevan väärin mutta kun tieto siitä mitä on oikeasti tapahtunut on salaista niin meidän mielikuvamme ei välttämättä vastaa sitä mitä tuomioistuin oikeasti on käsitellyt

loppulausuntomenettely kuuluu keskeisesti esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän esitutkintayhteistyön piiriin sillä syyttäjän tehtävänä on huolehtia asian riittävästä selvittämisestä esitutkinnassa

lakivaliokunta ehdottaa pakkokeinolaissa säädettäväksi että kotietsinnän kohteena ollut voi saattaa kotietsinnän laillisuuden jälkikäteen tuomioistuimen arvioitavaksi

ehdotuksen taustalla ovat euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kaksi tuoretta suomea koskevaa ratkaisua

niissä katsottiin ihmisoikeussopimuksia rikotun koska suomen lainsäädäntöön ei nykyisellään sisälly riittäviä oikeusturvakeinoja kotietsinnän yhteydessä

lisäksi valiokunta ehdottaa vastaavan säännöksen lisäämistä myös nykyiseen pakkokeinolakiin jotta menettely voidaan ottaa käyttöön jo ennen uuden pakkokeinolain arvioitua voimaantuloajankohtaa

keskeisiä asiakokonaisuuksia lainsäädännön kehittämisen kannalta ovat salaisten pakkokeinojen käytön ja poliisin tiedonhankinnan edellytykset niihin liittyvine oikeussuojajärjestelyineen

arvoisa puhemies ärade talman

nyt ehdotettavien uusien salaisten pakkokeinojen myötä ulkoisen valvonnan työmäärä kasvaa ja on vakavasti harkittava nykyisen ulkoisen valvonnan oheen uusia muotoja

ensin tästä julkisesta

julkisesta pysäköinninvalvonnasta huolehtisivat jatkossakin poliisi sekä myös kunnallinen pysäköinninvalvonta jos kunnassa on sellainen järjestetty

perustuslakivaliokunnan lausuntoonkin viitaten lakivaliokunta ehdottaa lausumaa siitä että on syytä selvittää tulisiko nykyisen valvontajärjestelmän lisäksi perustaa asiantuntijoista koostuva toimielin joka valvoisi esitutkintaviranomaisten toimintaa ja pakkokeinojen käyttöä

lisäksi lakivaliokunta ehdottaa toisessa lausumassaan että on syytä selvittää tulisiko salaisia tiedonhankintakeinoja koskevaa ratkaisutoimivaltaa osoittaa tuomioistuinten toimivaltaan

det här är ett mycket stort lagpaket och jag hoppas innerligen att vi nu har en känsla av att vi har kunnat behandla det tillräckligt noggrant

det här var ett verkligt stort arbete och redan att läsa igenom vad vi har skrivit är ett stort jobb för den som gör det

lakivaliokunta on kannattanut esitystä tältä osin

lakiehdotuksessa ehdotetaan että yksityisellä alueella tai maastossa voitaisiin järjestää yksityinen pysäköinninvalvonta josta huolehtisi kiinteistönomistaja tai haltija

luvattomasta pysäköinnistä voitaisiin veloittaa valvontamaksu joka ei saa olla rahamäärältään suurempi kuin vastaavalla alueella määrättävä pysäköintivirhemaksu

esityksen perustelujen mukaan yksityisoikeudellisena seuraamuksena olisi sopimussakko

perustuslakivaliokunta on lausunnossaan katsonut että yksityisessä pysäköinninvalvonnassa on kysymys eduskunnan säätämiin lakeihin perustuvien säännösten tai niiden perusteella annettujen määräysten noudattamisen valvonnasta ja niiden rikkomisesta johtuvien seuraamusten määräämisestä

lakivaliokunta ehdottaa siis mietinnössään nyt perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten että lakiehdotus yksityisestä pysäköinninvalvonnasta hylätään

arvoisa puhemies ärade talman

hankintalakiselonteon käsittelyssä valiokunnassa oli kyllä koko ajan päällimmäisenä maalaisjärjen tai ehkä myös kaupunkilaisjärjen käytön mahdollisuus elikkä se että me mahdollisimman hyvin antaisimme semmoiset peliolosuhteet kunnille ja yrittäjille että avoimuus reilu kilpailu ja hyvä laadukas lopputulos olisivat mahdollisimman helposti saavutettavissa

tämän ympärillä yksimielisyys oli erittäin laajaa

meidän tavoitteemme oli koko ajan että se mitä on kaupan mitä kunnat haluavat ostaa mitä on tulossa olisi itse asiassa mahdollisimman helposti esillä löydettävissä ettei tule semmoisia epäilyjä että ne suosivat jotakin jotain on tehty meidän selän takana vaan että kaikki olisi mahdollisimman avointa

arvoisa puhemies

tähän tämä hilma internetmaailma on hyvä apuväline

toinen on se että aikaa ei kuluisi turhaan pienten yksityiskohtien takia tuomioistuimissa ja muualla niin että tavallaan aika on pois siitä palvelusta mitä kunnissa pitää antaa vaan siellä aika menee johonkin aivan toissijaiseen byrokratiaan elikkä turhan byrokratian karsiminen ja laadun saavuttaminen

samalla keskusteltiin paljon siitä miten voidaan oikealla tavalla suosia lähiruokaa luomuruokaa ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja hyvää laatua

nykyinenkin järjestelmä mahdollistaa tämän mutta se on erittäin paljon kiinni siitä osataanko oikealla tavalla tehdä näitä tarjouspyyntöjä niin että tämä oikeasti tulee esiin ja ettei loppujen lopuksi se hinta kuitenkaan ole se joka ainoastaan määrää mitä pitää ottaa

tämä on myös yksi syy miksi haluttiin korottaa näitä euromääriä joissa pitää kilpailuttaa koska jos tämä maalaisjärki sanoo että jos ostan tuolta lähituottajalta tätä lähiruokaa luomuruokaa niin se on meille kaikille hyväksi niin myös voi tehdä sen päätöksen ilman että voi jäädä kiinni johonkin byrokratiaan

oikeastaan me toimimme aika pitkälle sosiaali ja terveysvaliokunnan viitoittamaa tietä koska sosiaali ja terveysvaliokuntahan oli selvästi nähnyt tämän ongelman ja he tämän toivat esiin erittäin voimakkaasti

toivotaan että tämä johtaa myös sitten tuloksiin koska jos haluamme laadukasta nopeata palvelua niin se vaatii myös resursseja ja että näissä tarjousprosesseissa oikeasti huomioidaan se että siinä matkalla voi tulla joku uusi tapa tehdä asioita aivan uusi luova innovatiivinen tapa ja että se olisi mahdollista ilman että se jää kiinni johonkin byrokratian rattaisiin elikkä tämä erittäin hyvä luova ratkaisu ei sitten voikaan kilpailussa pärjätä

matikainen kallström sanoi osaaminen on tässä kyllä yksi tärkeimmistä asioista

nyt edelleen tarvitaan sitä kasvokkain tapaamista niin kunnan virkamiehiltä kuin pienyrittäjiltäkin ja mielellään joku ulkopuolinen taho joka pystyy heitä neuvomaan miten parhaalla tehokkaalla tavalla käytetään hilma järjestelmää miten uskalletaan tehdä sellaisia kilpailuja joissa painotetaan muutakin kuin vaan rahaa että voidaan painottaa ympäristönäkövinkkeliä vaikkapa vammaismyönteisyyttä tai ihan mitä vaan

meillä on erittäin hyvä kokemus joukkoliikenteen kilpailuttamisesta turussa jossa oli selvästi taidokkaasti tehty se kilpailu niin että siinä suosittiin matalalattiabusseja vähemmän päästöbusseja ja hyvää palvelua ja kaikkia näitä ja sitten sitä rahaa

mutta kun on aika vaikea tehdä oikein niin tämän takia olen erittäin tyytyväinen siihen että näitä kilpailurajoja nostettiin niin että pienimmissä kaupoissa tämä ei tule vastaan

kaikki tämähän on keksitty meidän hyödyksemme eikä byrokratian lisäämiseksi

uskon ja toivon että valiokuntamme kannanotot vievät tämän oikeaan suuntaan

mutta muuten tässä salissa selvästi istuvat kaikki ne edustajat jotka haluavat puhaltaa tuulta windfall verojen purjeisiin ja toivovat saavansa nopeasti satamaan tämän koko veron koska niin kauan sitä nyt on puhallettu

tulee semmoinen olo että on monta asiaa saatu vietyä eteenpäin tällä kaudella

haluaisin kuulla valtiovarainministerin vastauksen tämän päivän akavan hieman kritiikkiin meidän hallitustamme kohtaan liittyen viherelvytykseen

jos olemme kaikki näin mukavasti yksituumaisia tai ehkä salista puuttuvat kaikki ne jotka ovat eri mieltä niin tällä hetkellä tuntuu siltä että voisi olla yhteistyötä tulevaisuudessakin

me varmaan lakivaliokunnassa tulemme kuulemaan erittäin erittäin tiiviisti tästä asiasta ja pohdimme joka näkövinkkelistä ja tämä on taatusti mielenkiintoinen aihe

haluan nyt vaan varmuuden vuoksi sanoa että kaikki sen varmasti tietävät että tämä ehdotus poikkeaa selvästi ruotsin mallista koska ruotsissa siis annetaan avopuolisoille lähes avio oikeuteen rinnastuva oikeus yhteiseen kotiin ja koti irtaimistoon

olen katsonut taaksepäin omaa elämääni että me menimme naimisiin juuri siinä kohtaa kun tämä laki olisi tullut meille voimaan juuri ennen kuin viisi vuotta tuli täyteen ja juuri ennen kuin tuli lapsi

jos pitää valita näiden kahden välistä niin olisin jäänyt avoliittoon ja saanut ne lapset avoliitossa vaikka nyt sain ne avioliitossa ja silloin tämä laki olisi luultavasti erittäin tärkeä myös minulle

jos ottaa tämmöisen hulttiomiehen asumaan sinne luokseen ja hän on ihan mukava hulttiomies niin ei siinä tarvitse hänelle mitään antaa kun eroaa jos hän ei ole sinun kämppääsi maalannut ja siivonnut ja korjannut ja tehnyt ruokaa esimerkiksi koko ajan

elikkä tämä ei kyllä minun mielestäni nyt riskeeraa sitä että voi elää kaksi aikuista ihmistä yhdessä ja jakaa omaisuuden ihan niin kuin ennenkin

mutta nytkin kun mennään paljon tuomioistuimiin sen takia että tulee riita irtaimesta omaisuudesta ihan niin vaan että riidellään tai kerta kaikkiaan ei muisteta mikä on kenenkin ostama ja millä lailla ja kuka on maksanut kuinkakin paljon ja mennään tuomioistuimeen yksi arvoesine kerrallaan mikä on aika turhaa niin tämä hoitaa sen kerralla että sovitaan yhdessä että nämä ja nämä jaetaan näin

jos on yhteiset lapset niin kyllä silloin taatusti usein käy niin että jompikumpi ehkä vähän enemmän hoitaa niitä lapsia

se voi olla mieskin joka hoitaa ja nainen tekee uraa niin kuin meillä varmaan moni täälläkin on tehnyt ja se on silloin ihan mielestäni oikeudenmukaista että silloin erotilanteessa sitä jotenkin myös sitten hyvitetään

jos ajatellaan sellaista pariskuntaa jossa nainen on ostanut itselleen hulppean huvilan ja tämä hänen poikaystävänsä joka asuu hänen luonaan sitten tekee hurjasti remppatyötä siellä tekee ja tekee rakkaudesta paljon remppatyötä ja sitten nainen sanoo että no nyt sinä olet rempannut valmiiksi anti mennä uudenvuoden jälkeen niin on se minusta ihan oikeudenmukaista että hän jotenkin saa korvauksen siitä että hän on siellä rempannut ja rempannut yötä päivää

mutta kun on paljon sellaista että hyvän sään aikaan ei tule pohdittua mikä on sitten tilanne kun tulee se vakava riitatilanne niin silloin jonkinmoinen maalaisjärki ja oikeudenmukaisuus niin kuin me näemme sen yleisesti on se mitä tähän on pyritty tekemään ei mitään sen kummempaa ei niin että vaan muuttamalla kimppaan voisi toisen omaisuuden saada itselleen

yritän tutustua tähän asiaan joka on minulle ihan uusi näkövinkkeli mutta varmaan tämä on tätä aitoa elämää että nyt menemme siihen mistä on kysymys arkielämässä

siis voi hyvin olla tilanteita että ihmiset ovat rakastuneita mutta toinen jostain syystä ei halua naimisiin vaikka toinen haluaisi

eikö silloin ole parempi että he voivat jatkaa yhdessä ja toisen ei tarvitse pelätä niitä menetyksiä jos hän vaikkapa satsaa enemmän lastenhoitoon että hänelle jotenkin olisi suojattu se mitä tämä aiheuttaa hänen elämälleen kun hän menettää paljon työtuloja ja eläketurvaa ynnä muuta

voiko tähän saada jotain semmoista helppoa konkretiaa niin että se tutkija ja se syyttäjä oikeasti pääsisivät siihen yhteisymmärrykseen milloin se asia on valmis vietäväksi eteenpäin ja mitkä ovat lillukanvarsia ja mitkä ovat ne tärkeimmät ettei tässä kuluisi turhaa aikaa kun kaikki vaan odottavat kuka on se joka sanoo sen viimeisen sanan

arvoisa puhemies

epämääräinen pelkotila on hiipinyt moneen kotiin

talousuutisissa kohtaamme melkein päivittäin ihmisten pelon ja hädän joka jää kuitenkin suurien lukujen peittoon

monet ihmiset ovat virittäneet asuntolainansa maksukyvyn ylärajoille

onneksi nyt euromaailmassamme korot ovat alhaalla mutta silti kohdalle osuva työttömyys konkurssi tai avioero voivat olla kohtalokkaita tällä hetkellä kun asuntokauppakin on hiljentynyt